viimeisenä ensi vuoden budjetissa me tulemme laittamaan merkittävän usean miljoonan euron panostuksen siihen että örön saari joka siirtyy luonnonsuojelukäyttöön osaksi saaristomeren kansallispuistoa avautuu merkittäväksi matkailun kohteeksi upeana sotilashistorian ja luonnon kohteena meidän varsinais suomen ulkosaaristossa ja siitä tulee paljon aluetaloudellisia hyötyjä

voin toimittaa edustajille jälkikäteen

mutta on toki totta että osa kansallispuistoinfrasta vanhenee erilaisia laitureita ja tämmöisiä isompia rakenteita joiden korjaus on kallista ja siellä on tietysti aina jonoa

nyt viimeisenä sinne on siirtynyt merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita joita he vaalivat elikkä esimerkiksi avataan museoviraston vanhoja linnanraunioita enemmän yleisölle elikkä luonto ja kulttuurihistoria yhdistyvät

omalle lapsuudelleni tärkeä kohde kuusiston linnanrauniot on yksi näistä joten mielenkiinnolla näen miten sitäkin avataan sen luontoa ja kulttuurihistoriaa yleisölle

arvoisa puhemies

edustaja lohi kyllä tässä tunnustaa että tässä on ajatus hallituspuolueilla varmaan se että yritetään vauhdittaa kaikenlaisia kaivoksia ja ehkä energiahankkeita ja muita siellä pohjoisessa

muista asioista voisi sanoa vielä liittyen itämeren suojeluun ja suomenlahden öljyliikenteeseen joista tuli useita kysymyksiä

edustaja lohi äsken sanoi ääneen että hän haluaa että tällaisia elinkeinoja voisi siellä edistää paremmin kun luontopalvelut on hänen mielestään huono isäntä

minä en ensinnäkään tietysti pidä siitä että minun toimialallani on useita pienehköjä mutta kuitenkin merkittäviä menoleikkauksia erilaisiin hankkeisiin

minä haluan korostaa sitä että siinä palautteessa mitä minä saan lapissa olevilta suomalaisilta ja koko suomen kansalta jolle tämä kansallisomaisuus nämä metsät ja vedet kuuluu ne ovat meidän kaikkien suomalaisten omaisuutta ja meidän tehtävämme on vaalia niitä lapsillemme

sen eteen olen tehnyt koko hallituskauden töitä että valtion avustukset siirtoviemäreihin erityisesti ylikunnallisissa ja ympäristön kannalta tärkeissä hankkeissa säilyisivät vahvasti ja että me voisimme toteuttaa meidän rahoituksen tälle viemäristrategian mukaiselle ohjelmalle

ja silloin tällaisten maiden jotka ovat ensisijaisesti retkeilymaita luonnoltaan arvokkaita eivät kuitenkaan virallisia luonnonsuojelualueita taloudelliseenkin kehittämiseen parempi isäntä on luontopalvelut joka vaalii niitä hyvässä kunnossa isältä pojalle äidiltä tyttärelle eikä niin että ruvetaan tekemään pohjoinen monttuja täyteen

täytyy muistaa että minun toimialani rahat ovat pieniä hankkeita ja sitten niitä jalkautetaan muihin valtion ja talouden ja elinkeinojen yleiseen toimintaan ja sitten on kansainvälinen yhteistyö

me saimme sovittua ylimääräisellä rahoituksella kolmen ministeriön yhteisen ohjelman myös erikseen ravinnekierrätykseen ja sieltä kohdennetaan juuri saaristomerelle resursseja että viljelijän kannattavuus paranee saadaan ravinteet talteen ja vedet kiittävät

minä näen biotaloudessa positiivisen kierteen niin viljelijöiden kuin ympäristönsuojelun kannalta ja sitä pitää vain vauhdittaa ja tehostaa ja tehdä enemmän

kiitos tästä hyvästä keskustelusta

kiitoksia ministeri viinasta

sirman käsittelemään työ ja elinkeinoministeriön toimialaa ja kerran aluksi kuinka tarkosumenetellä tässä kahden tunnin mittaisessa sessiossa kuule mä aluksi molempien ministerien on siis menemistä

hyi vapaavuori ja työministeriön alaisen viiden minuutin alustuspuheenvuoro jonka jälkeen käynnistyy diapaattia

myös tottuneita käytäntöön että he osaavat poimia sieltä omille routa neljän tulevat kysymykset ja annan heille sitten tietyin väliajoin vastauspuheenvuoron siitä että se oli tärkeä asia on se että tänään ja itse asiassa jo eilen tuolla puhemiesneuvostossa käsiteltiin tätä tilannetta kun tiedän että edustajien mieli palaa näihin

arvoisa puhemies

jos mietimme suomen historiaa niin me olemme nousseet kansakuntana aika tuoreestakin köyhyydestä ja eriarvoisuudesta viimeisen sadan vuoden aikana ratkaisuilla joilla on ennen kaikkea vahvistettu ihmisten tasa arvoisia edellytyksiä pärjätä elämässään

energialupiin liittyvät kysymykset ja koska meillä ei ole hallituksen esitystä vielä talossa miniä puhemiesneuvostossa suositettiin sellaista käytäntöä että huomenna

sen jälkeen erityisesti toisen maailmansodan jälkeen kun on hyvinvointivaltiota lähdetty rakentamaan on lähdetty auttamaan lasten tasa arvoista terveyttä ja koulutusta vaalivaa kasvatusta hyvin määrätietoisesti

kovin syvällisesti ainakaan naisen puhevuorossa käsiteltäisi koska keskustelu hieman vaikeaa koska hallituksen kantaa

jos katsotaan meidän koulutusjärjestelmäämme niin neuvolasta alkaen hyvin laajaan varhaiskasvatukseen päivähoitoon ja peruskouluun nojaa suomen hyvinvointi siinä että kaikilla nuorilla perhetaustasta riippumatta on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä

sen päälle on vahvasti yleissivistävä lukio ja ammatillinen koulutus joka on yhä tehokkaammin löytänyt paikkaansa siinä että nuoret myös työllistyvät koulutuksen jälkeen

arvoisa puhemies

yleisesti voi sanoa että hallitusohjelmassa ympäristönsuojelu pärjäsi hyvin ja se tarjoaa hyvän pohjan ilmastonmuutoksen torjunnan päästöjen vähentämisen ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun edistämiseksi kokonaisuudessaan

ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdessä ovat alueellisia vetureita mutta myös tutkimuksen ja tuotekehityksen kannalta aivan keskeisiä talouskasvun ja osaamisen rakentajia

ote on vahva kestävän kehityksen kokonaisuutta edistävä hallitusohjelmassa ja tämä budjetti osoittaa myös että ympäristön tila otetaan vakavasti myös rahan jaossa ja olen melko tyytyväinen siihen miten ympäristöministeriön oman hallinnonalani budjettiesitys toteuttaa näitä tavoitteita

on ollut jotenkin surullista seurata sitä poliittista keskustelua jossa annetaan ymmärtää että koulutusjärjestelmässä olisi tehottomuutta

esimerkiksi monien ihmisten jotka korkeakouluissa toimivat muodollisesti hallinnollisissa tehtävissä ja jotka luokitellaan osaksi hallintoa tai tukipalveluja rooli on tämän sivistyksen ja korkean koulutustason vaalimisessa aivan keskeinen

ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat hallinnonalan keskeisiä tavoitteita ensi vuodella

jos politiikassa lähdetään toteuttamaan leikkauksia ja sitten vielä leikkauksia sellaisella tavalla että nähdään että tällaiset tukipalvelut ovat turhia niin se johtaa siihen että joudutaan leikkaamaan aika tärkeästä sivistys ja kulttuuriperinnöstä

minun käsitykseni on se että kansalliskirjastoon kohdistuneet vaikeat kysymykset on pystytty ratkomaan mutta se on vain yksi esimerkki siitä kuinka vaikeaa se on jos nähdään lukujen valossa korkeakoulusektori tehottomana vaikka lukujen takana on tärkeitä kirjastonhoitajia

näillä luonnonsuojeluhankintarahoilla voidaan edistää etelä suomen metsiensuojeluohjelman metson tehokasta toteuttamista vanhojen suojeluohjelmien kuten naturan loppuunsaattamista ja vahvistaa meidän soidensuojeluamme

vaikka luonnontieteellinen keskusmuseokin luokitellaan pääsääntöisesti hallintoon se on kuitenkin laitos joka tuottaa suomessa kaikkein arvokkaimman tiedon koko meidän luonnon lajien kirjosta ja kerää sitä kokoelmiinsa

näin ollen vastuullisen hallituksen on kun se miettii koulutuksen ja sivistyksen sijaa tässä maassa pidettävä kiinni siitä unelmasta että jokaisella nuorella on tasa arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja siitä että sivistys ja kulttuuriperintöä laajemmin vaalitaan ja tutkimus ja tieteellinen osaaminen tulevat sen päälle

nyt tuntuu siltä että hallitusneuvotteluissa on tehty niin kovat leikkaustavoitteet ja niitä ajetaan niin nopealla aikataululla että se työrauha mitä erityisesti tässä välikysymyksessä tavoiteltiin korkeakouluissa tälle hallituskaudelle että päästäisiin kehittämään perustutkimusta ja siihen nojaavaa osaamista on vakavasti järkkynyt

näillä rahoilla myös edistetään uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua ja voi sanoa että se että me pidämme huolta isänmaamme luontoarvoista ja varmistamme ne tuleville sukupolville on meidän tärkeä velvollisuutemme päättäjinä

on tosi vaikeaa tieteen vapautta puolustaa oloissa joissa tutkimusryhmillä on vaikeuksia jatkaa toimintaansa kun ihmisiä irtisanotaan tai voi olla vaikea saada edes uutta hankerahoitusta kun tutkimusryhmiä lyödään yhteen ja ei saa edes hakea rahoitusta

luonnonsuojelualueiden hoitoa ja kunnossapitoa varten on esityksessä myös lisämääräraha miljoona euroa lisää metsähallitukselle erityisesti kansallispuistojen kunnossapitoon ja tämä on sikäli tärkeää että erilaista luonnon monimuotoisuuden kartoitusta tarvitaan erityisesti uusissa kansallispuistoissa selkämeressä ja sipoonkorvessa sekä palvelutarjonnan kehittämistä virkistyskäytön kehittämistä

nämä viestit luovat semmoista näköalattomuutta ja se vaara on siinä että vaikka hallituksella voi olla ehkä jopa ihan aitoa pyrkimystä pienenevillä resursseilla tehdä asioita tehokkaammin niin ihmisille korkeakouluissa tulee näköalaton toivoton olo ja sitten hakeudutaan sellaisiin maihin ja sellaisiin tutkimusolosuhteisiin joissa on riittävät resurssit ja joissa on mahdollisuus haalia hyviä tutkimusryhmiä

on tärkeää että kansallispuistot ovat meidän kansalaistemme hyödynnettävissä ja toisaalta luontoarvojen osalta vahvistavat tutkimuksen kautta mahdollisimman hyvin luontoarvojen säilymistä näillä alueilla

lopuksi haluaisin sanoa myös opintotuesta ja opiskelijoiden asemasta että opiskelijat ovat se väestöryhmä tässä maassa joka laajimmin elää köyhyysrajan alapuolella

nämä vaan ovat asioita joihin suomella ei ole varaa koska ne johtavat koulutuksen eriarvoistumiseen ja näköalattomuuteen ja sitä kautta taloudellisen osaamisen heikentymiseen tulevaisuudessa

jotta me voimme tehokkaimmin suojella myös meidän herkkiä rannikkovesiä on tärkeää kartoittaa merenalaisen luonnon tilaa jotta tiedetään mitkä toimet ovat myös suojelussa tehokkaimpia toimia

sosiaali ja terveysministeriön alalla ollaan tekemässä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta useita hyviä etuusparannuksia kuten isyysvapaan pidentäminen ja opintotuen ja sairauspäivärahan parempi yhteensovittaminen

mutta haluaisin kysyä yhdestä uudistuksesta joka on tarkoitus toteuttaa vuodenvaihteessa mutta jonka malli on vielä valmistelussa elikkä tästä työttömyysturvauudistuksesta jossa on tarkoitus osa aikaisesti lomautettuna olevien asemaa parantaa

sitä on nyt kai lähdetty valmistelemaan eräiden ammattijärjestöjen toiveesta tämmöisen työaikamallin pohjalta joka parantaisi tiettyjen ihmisten asemaa mutta se saattaisi toisaalta vaikeuttaa siis niitten asemaa jotka sovitellun työttömyyspäivärahan piirissä nykyään saavat näitä etuuksia ja se suosisi näitä parempipalkkaisia

ilmastopaneeli tieteellinen ilmastopaneeli pyrkii esittämään meille uusia tehokkaita tapoja löytää parhaita mahdollisia keinoja päästövähennysten toteuttamiseen päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla ja näiden kokemusten pohjalta hallitus myös jatkossa aikoo valmistella ilmastolakia

eikö olisi parempi kehittää tätä järjestelmää niin että ne jotka ovat osa aikaisesti kerran viikossa lomautettuina hoidettaisiin sovitellun työttömyyspäivärahan työaikarajan ja työtulorajan nostamisella ja samalla hoidettaisiin pätkä ja silpputyöläisten asemaa muutenkin

lisäksi voisin vielä arvoisa puhemies loppuun todeta että ympäristöministeriön järjestöavustusmomentti turvattiin niin että sinne rahoitus on ensi vuodeksikin riittävää eli samalla tasolla kuin viime vuoden budjettiesityksessä

järjestöt tekevät tärkeää työtä ja muun muassa ympäristökasvatustyötä ja saaristomeren vesien tilaa suojaavia hankkeita toteutetaan myös sitä kautta

kaiken kaikkiaan hallitusohjelmassa sovituista lisäpanostuksista valtaosa tulee jo ensi vuonna voimaan ehkä puutteinaan se että metsähallituksen luontopalveluille olisi voinut ohjata vieläkin enemmän resursseja uusien tehtävien toteuttamiseen ja itämeren suojeluun jonkun verran enemmän mutta pääosin olen tyytyväinen budjettiesitykseen

on ollut mukava tehdä yhteistyötä eduskunnan kanssa ympäristöasioissa koska on hyvin laaja tämä ymmärrys erilaisista mahdollisuuksista miten luonnonsuojelulla voidaan luoda työpaikkoja oli kysymys sitten vaikka jätepuolella siitä että tehdään ongelmasta bisnes ja se jäte on merkittävä raaka aine tässä resurssitehokkaassa taloudessa ja edistetään kotimaisia cleantech ratkaisuja siellä ja sitten vaikka kansallispuistojen ja luonnonsuojeluverkon puolella tämä luontomatkailumahdollisuus on iso aluetaloudellinen hyöty monilla sellaisilla seuduilla missä työpaikat ovat tarpeen ja työllistää opastuksen kautta paljon ihmisiä

mutta aloitan ehkä kuitenkin tästä luvitusvalvontakysymyksestä josta muun muassa edustaja korhonen ja useampi muu puhui

aluehallintouudistuksen jäljiltä on muodostunut ruuhkaa ympäristölupiin aluehallintovirastoissa ja se on haaste

me olemme tässä ympäristönsuojelulain uudistuksen lakiesityksessä tähän pyrkineet puuttumaan niin että tässä on hyvin voimakkaasti otettu käyttöön sähköisiä menettelyjä joilla pyritään varmistamaan sitä että luvan jättäminen olisi mahdollisimman yksinkertaista nopeuttamaan sellaisia hallinnollisia prosesseja jotka siinä aiheuttavat kankeutta antamaan tieto sähköisesti hyvin selkeästi luvanhakijalle mitä luvassa pitää olla ja sitä kautta nopeuttamaan sitä prosessia

samalla on sovittu että merkittävissä hankkeissa otetaan tämmöinen ennakkokeskustelumenettely käyttöön eli sekä luvittaja että valvova viranomainen keskustelisivat isojen hankkeiden toteuttajien kanssa etukäteen mitä hyvässä luvassa on syytä olla mitä on syytä huomioida niin että vältytään siltä että hankkeen aikana tulee yllätyksiä jotka viivästyttävät toteuttamista

se purkaa myös ruuhkia ja erityisesti eläinsuojien osalta olen jo sanonut että lypsylehmien osalta me toteamme että tarve on olemassa ja me olemme hyvin nopealla aikataululla siinä tekemässä asetusmuutoksen

sitten meillä on laajempi eläinsuojien uudistus arvioitavana työryhmässä jossa arvioidaan laajemmin ympäristövaikutuksia ja mahdollisia riskejä jos lupia siirretään kuntiin että kuinka paljon voi systemaattisesti siirtää niitä lisää ja sitten harkitaan mahdollista rekisteröintimenettelyn käyttöönottoa elikkä ei tarvitsisi hakea lupaa ollenkaan pienissä toimiyksiköissä vaan olisi rekisterijärjestelmä jossa asetuksessa mää rättäisiin edellytykset

siinä on myös tiettyä joustamattomuutta joka voi olla itse asiassa haastekin pienille toiminnanharjoittajille niin että sitä pitää miettiä onko se hyvä vai huono asia kyseisellä alalla

yksi ehdotus on myös se että me tuomme ehdotuksen kevään lisätalousbudjetin käsittelyyn ruuhkan purkamiseksi lisäämällä henkilöstöä määräaikaisesti ja ennen kaikkea se auttaisi muun muassa näitä ojitettujen soiden turvetuotantolupia

siellä on merkittäviä riistalajeja jotka lisääntyvät siellä siellä on virkistyskäyttöä sitten siellä on luonnon monimuotoisuusarvot ja monien kasvi ja eläinlajien uhanalaisuuden kannalta puhutaan arvokkaasta meidän ihan keskeisestä kansallisesta perinnöstä joka tuottaa taloudellisia hyötyjä muuta kautta

sitten siitäkin on yhteinen näkemys että mitä tulee ojitettuihin soihin niin lupamenettelystä pyritään tekemään niin tehokasta ja nopeaa ja ennakoitavaa kuin mahdollista

myös tämä luonnonarvopykälä pyrkii siihen että näillä kolmosluokan soilla jos se lupa on mahdollista tämänkin menettelyn puitteissa saada se menettely olisi ennakoitavaa ja kun ne luonnonarvot alussa arvioidaan niin luvanhakija tietää paremmin millä ratkaisuilla hän sen luvan voi saada kun nykyään lajisuojelun kautta prosessin aikana voi uusia kämmeköitä löytyä sieltä suolta ja sitten joudutaan muuttamaan hakemuksia tekemään selvityksiä

tällä vaalikaudella on tehty ympäristönsuojelussa paljon ja itämeren suojelun metsiensuojelun kansallispuistojen jätepolitiikan ilmastopolitiikan tavoitteet ovat onneksi edenneet mutta tämä soidensuojeluohjelma jäi suunnitellusti tähän loppukaudelle

tämä parantaa ennakoitavuutta minun mielestäni myös turvetuottajien kannalta ja yhteinen näkemys hallituksessa on että ilmasto ja energiastrategian mukainen turvetuotannon määrän kehitys ja uusien tuotantolajien käyttöönotto on täysin yhteensovitettavissa tämän mallin kanssa ja tämä lupaprosessien nopeuttaminen nyt auttaisi tässä akuutissa tilanteessa

tämän kuulemisen maanomistajien osalta piti alkaa lokakuussa kaikki viiteryhmät ovat olleet mukana vuosien valmistelussa joka käynnistyi jo ministeri lehtomäen aikana sadat asiantuntijat kartoittaneet arvokkaimmat suot ja nyt ei ole käytännössä tämän viivästyksen takia jonka te olette itse kompuroinnilla aiheuttanut mahdollista tällä hallituskaudella tätä ohjelmaa kokonaisuudessaan viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

viime vuosina on tullut yhä enemmän tietoja siitä että ekosysteemipalvelut ja esimerkiksi kansallispuistojen aluetaloudellinen merkitys ovat paitsi hyvin suoraa taloudellista hyötyä myös pitkällä aikavälillä taloudellista hyvinvointia luovia ja on tärkeätä että me tiedostamme meidän luontomme tilan merkityksen tulevien sukupolvien hyvinvoinnille

mutta sitten on syytä muistaa se että vesistövaatimukset jotka edustaja koskela toi esille pitää kuitenkin hoitaa ja me olemme tehneet uuden valvonnan ohjeistuksen jota myös luvittajat soveltavat siihen että vesistöpuhdistusvaatimukset ovat merkittävästi tiukentuneet muun muassa vapo on turvetuotantoalalla johtanut tätä työtä niin että he ovat itse ottaneet tämän vakavasti

se on tosi surullista koska ennen kaikkea etelä suomessa soiden tila taantuu uhanalaiset lajit sieltä muuttohaukoista suokukoista alkaen uhkaavat hävitä jollei näitä hoitotoimenpiteitä käynnistetä

ja täällä omistus on yksityistä

luonnolla on arvo itsessään mutta sen arvo erilaisina taloudellisina hyötyinä on itse asiassa paljon suurempi kuin me olemme aikaisemmin pystyneet arvottamaan ja onneksi nykyään esimerkiksi kansallispuistojen taloudellista hyötyä pystytään arvioimaan

nyt haluaisin kuulla vielä puhemies loppuun sen että ministeri kertoo miten valtaosa tästä ohjelmasta voitaisiin toteuttaa vielä tällä vaalikaudella ja etelä suomessa

mutta monilla keskeisillä kirkasvetisillä alueilla nämä kansalaisliikkeet ovat hyvin huolissaan että kirkasvetisellä alueella pienetkin humuspäästöt heikentävät veden näkyvyyttä ja se on merkittävä viihtyvyyshaittatekijä myös muun muassa matkailulle ja asukkaiden virkistyskäytölle

tähän liittyen tämä kansallispuistohanke mistä edustaja karimäki puhui on ollut hieno kokemus koska eri puolilla suomea maakunnissa maakuntaliitot kunnat järjestöt mukaan lukien esimerkiksi metsästäjäjärjestöt joissa on ollut aikaisemmin myös kritiikkiä luonnonsuojeluhankkeita kohtaan ovat yhdessä olleet suunnittelemassa miten näitä kansallispuistohankkeita voidaan toteuttaa niin että niistä saadaan alueelle hyötyä

nämä pitää katsoa alueellisesti miten ne yhteensovitetaan ja silloin luonnontilaisuusluokittelua sovitellaan myös alueilla kaavoituksen ohjauksessa ja tämä ympäristölupamenettely on vain yksi osa sitä palikkaa ja se on täysin yhdenmukainen sen kaavoituksen ajattelutavan kanssa ja tämä koskisi vain uusia lupia

tämä on iso muutos siinä että jätteiden kierrätyksessä kannustettaisiin uusiin ratkaisuihin materiaalikierrätykseen ja uusien cleantech ratkaisujen käyttöönottoon

näistä kansallispuistohankkeista käsivarren suurtunturit joihin liittyy paikallista vastustusta mutta joiden luonnonarvot ovat mittavat joista voisi olla alueelle merkittäviä hyötyjä tullaan arvioimaan siitä näkökulmasta miten se paikallinen tuki olisi saatavissa miten sitä voidaan rajata niin että luontoarvot siellä ovat selviä

tämä uusi pakkausasetus pyritään tekemään niin että siinä asetetaan nyt ympäristövaliokunnankin edellyttämällä tavalla huomattavasti korkeammat kierrätystavoitteet ja sitten ohjataan muun muassa muovin ja lasin osalta lisäkierrätysmääriin verrattuna nykytilanteeseen

sitten on olvassuon alue pohjois pohjanmaalla joka täyttäisi siellä merkittävän aukon kansallispuistoverkostossa ja neljäntenä sitten salon teijo

sitten on näitä erilaisia monihyötylaitoksia jotka hyödyntävät ravinteet biokaasuttavat ja hyödyntävat materiaalina sen sijaan että kaikki menisi vain massapolttoon

me pyrimme edistämään näitä kotimaisia uusia ratkaisuja ja minä luulen että edustaja jaskari puhui tämäntyyppisistä teknologioista ja tässä meillä on työ ja elinkeinoministeriön kanssa hyvin yhteinen näkemys että cleantech yritykset tarvitsevat kotimaasta referenssejä

metso ohjelmaa jatketaan ja luonnonsuojelurahoitus on siinäkin mielessä tärkeätä että kun metso ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma niin aivan niin kuin edustaja kiuru sanoi sillä on laaja tuki metsänomistajien keskuudessa

ja sitten me edistämme vientiä keskeisille isoille globaaleille markkinoille ja muun muassa niitä puolan jätevesiasioitakin hoidetaan niin että suomalaiset yritykset ratkaisisivat niitä

ympäristöministeriön puolella metso ohjelman rahoitus on hyvällä mallilla mutta minä olen myös ollut huolissani siitä että metsänhoidon menetelmissä jotka ovat siinä maa ja metsätalousministeriön puolella rahoitus on supistumassa

on varmistettava että erilaiset kaavoitusprosessit ja yva prosessit kulkevat käsi kädessä niin että ne olisivat mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti tehtävissä ja että toiminnan harjoittajat sen hankkeen alkuvaiheen suunnittelussa tietävät mahdolliset esteet niin että ne ovat ylitettävissä ettei uusia esteitä tule matkan varrella koko ajan tietoon

tämä on se mitä me olemme pyrkineet tässä esteiden purkamisessa tekemään että kaikki ministeriöt puhaltavat yhteen hiileen niin että tieto on alusta saakka hankkeissa saatavilla jotta niissä päästäisiin parempaan vauhtiin ja kyllä tässä on tehty todella paljon töitä

lopuksi sanoisin vain näistä asumispuolen asioista että myös minun tonttini ilmastopolitiikan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta on tärkeätä että asuntopuolen rahoituksesta pidetään huolta

esimerkiksi näissä korjausavustuskysymyksissä on valitettavaa että sieltä on jouduttu supistamaan ja myös se että kohtuuhintaista asumista on lähellä työpaikkoja saatavilla on myös työmatkaliikenteen ja vähäpäästöisen yhdyskuntarakenteen kannalta hyvin tärkeätä

jos me haluamme varmistaa että tuleville sukupolville jää monimuotoinen luonto että voidaan elää rinta rinnan niin kuin edustaja vehkaperä sanoi niin silloin meidän pitää hoitaa oma leiviskämme myös suomessa

tämä budjetti pyrkii varmistamaan sitä että suomessa metsäluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään ja tämä on meidän vastuumme tuleville sukupolville

täytyy muistaa että luonnon ekosysteemi tarjoaa ihmisille korvaamattomia palveluita puhtaan veden muodossa erinäköisillä tavoilla terveyttä yllä pitäen

edustaja pekkarinen oli tekemässä luonnonvarastrategiaa tai selontekoa viime hallituskaudella ja siinäkin ymmärretään näiden ekosysteemipalveluiden merkitys ja niiden säilyttäminen tuleville sukupolville

ja näillä luonnonsuojelumäärärahoilla todella varmistetaan sitä että me emme tuhoa ihmiskunnan elämän perusedellytyksiä että maapallo säilyy elinkelpoisena meille ja muille lajeille

maailmalla voimakkaimmin kasvavat erilaiset panostukset resurssitehokkuuteen materiaalitehokkuuteen ja yritykset jotka panostavat tällaisiin vihreän talouden kysymyksiin pärjäävät hyvin

eli tämä on win win konsepti että me pyrimme elämään resurssiemme rajoissa tehokkaasti ja saamaan yhä tehokkaampaa taloudellista toimintaa siltä pohjalta

meillä on tosiaan niin kuin edustaja mäkinen toi esille julkisista hankinnoista nimellä toinen kestävän kehityksen ja tämmöinen kestävän kulutuksen kultu ohjelma yhteistyössä temmin kanssa jossa pyritään ohjeistamaan niin että ne usein suomalaiset pk yritykset joilla on ekotehokkaita ratkaisuja pääsisivät julkisissa hankinnoissa mukaan

pilkkomalla ja vaatimalla vähän parempaa ympäristölaatua usein kotimaiset yritykset saisivat niitä kilpailuja sen sijaan että ostetaan halpaa ulkomaalaista bulkkia vaikkapa jäteveden puhdistuksesta tai erilaisista vesisaneerauksista

muista kysymyksistä mitä tässä on tullut voisin nostaa esille sen laivojen vesien puhdistuksesta oli myös kysymyksiä edustaja mäkipää kysyi siitä että meillä on itämeren suojelussa useita näitä toimia toteutumassa lähivuosina myös laivojen jäteveden puhdistukseen liittyviä tavoitteita

päämääränä on itämeren suojelurahoilla varmistaa että osaaminen ja tutkimustaito ovat käytössä mutta se vaatii politiikkatoimia kaikilla keskeisillä ympäristöä kuormittavilla aloilla niin kuin maataloudessa jotta ravinnekuormitus oikeasti saadaan kuriin

me pyrimme puuttumaan niin yhdyskuntapäästöihin haja asutusaluepäästöihin laivaliikenteen päästöihin maatalouden päästöihin kuin muihinkin mahdollisiin päästölähteisiin tasapainoisesti niin että rakennetaan sitä uuden ajan kestävän kehityksen puitteissa olevaa taloutta samalla kun päästöjä hillitään

arvoisa puhemies

näistä jäteveden puhdistamoista vielä lopuksi edustaja mäkiselle voisin todeta sen että on totta että meillä on yksittäisiä jätevedenpuhdistuslaitoksia joilla on ongelmia ja ympäristöluvituksissa pitää varmistaa että niihin ongelmiin puututaan

me olemme myös yhteistyössä alan kanssa suunnittelemassa tämmöistä tiukempaa puhdistusta edellyttävää sitoumussopimusta että lähdettäisiin sitä kautta edistämään tehokasta typen poistoa jätevedenpuhdistamoissa niin että nämä minimikriteerit ylittävää puhdistustasoa noudatettaisiin mahdollisim man tehokkaasti ja parhaita käytäntöjä edellyttäen

ja on totta että samalla kun tehdään isompia jätevedenpuhdistamoita pitää puuttua tällaisiin usein vanhoihin laitoksiin joista päästetään tiettyinä aikoina ihan käsittelemättä vesiä edelleen meidän vesistöihimme

arvoisa puhemies

tänään on iloinen päivä kun hallituksen valmistelemasta isosta kansallispuistoselvitystyöstä on ensimmäinen esitys uudesta kansallispuistosta tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa

paitsi että ympäristöministeriö säätelee lainsäädäntöä jossa varmistetaan luonnonsuojelua ympäristönsuojelua ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään hyvää jätepolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa me olemme ennen kaikkea tulevaisuusministeriö

elikkä tämä esitys eduskunnalle laiksi etelä konneveden kansallispuistosta on toinen niistä jotka hallitus on periaatteessa linjannut tänä keväänä eduskuntaan tuotaviksi